hallitus teki hallitusohjelmassaan tärkeän ratkaisun nuorisotakuusta jolla on tarkoitus vähentää nuorten syrjäytymistä

lähes ensi töikseen hallitus kuitenkin vähensi opiskelupaikkoja itä ja pohjois suomesta siis alueilta joilla työttömyys on maan keskiarvoa korkeammalla

nyt opiskelupaikkoja on kehysriihen päätöksissä hieman tullut takaisin mutta edelleen paikkoja on vähemmän kuin edellisen hallituksen aikaan

kuinka hallitus aikoo todellisuudessa toteuttaa nuorisotakuunsa ja tuleeko siitä velvoitteita kunnillekin lisää

hallituksen toimenpiteet ja linjaukset työurien pidentämisessä jäävät kehyksissä epäselviksi

tänään on keskusteltu keskustan esittämästä todella tärkeästä välikysymyksestä eli siitä miten ihmisille turvataan sosiaali ja terveyspalvelut

mitkä ovat hallituksen edustajien mielestä sen suurimmat saavutukset kahden viime vuoden aikana

ihmisiä aidosti kiinnostaa ja oikeastaan he ovat hyvinkin huolissaan siitä miten he pääsevät lääkäriin ja missä lääkärin vastaanottopaikka on tulevaisuudessa

arvoisa puhemies

näin loppuillasta voikin ansiosta kysyä ovatko hallituspuolueiden kansanedustajat tyytyväisiä hallituskauden saavutuksiin ja saadaanko suomi nousuun näillä hallituksen kehysriihen päätöksillä

hallitus pitää ihmisiä epätietoisuudessa sosiaali ja terveyspalveluiden järjestämisestä

monissa maakunnissa palveluiden kehittämistyö on pysähtynyt kunnat eivät neuvottele enää keskenään yhteistyöstä ja kuntaliitoksetkin ne vapaehtoiset ovat jäissä

palveluiden järjestäminen on tärkein niistä kysymyksistä joista kuntavaaleissa puhutaan ja siksi myös hallituksen esityksen sosiaali ja terveyspalveluiden järjestämisestä olisi pitänyt tulla hyvissä ajoin ennen vaaleja jotta kansalaisilla olisi ollut aito mahdollisuus miettiä kunnolla vaihtoehtoja koskien kuntien asemaa ja palveluja

kiitos ministeri henriksson että onnistuitte torjumaan valtiovarainministeriön ehdottamat suurimmat leikkaukset tuomioistuimien syyttäjälaitoksen ja vankeinhoidon määrärahoihin

arvoisa ministeri pystytäänkö budjettiehdotuksen mukaisilla määrärahoilla pitämään esimerkiksi syyttäjien ja tuomarien määrä nykytasolla myöskin tulevina vuosina

vaikka siellä on edelleen kehitettävää toiminta on ollut niin toiminnallisesti hallinnollisesti kuin myös taloudellisesti parempaa kuin ennen

esimerkiksi kustannusten nousu on ollut selvästi alle maan keskiarvon ja ainainen pompottelu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä on poistunut

kun asiantuntijat ovat pitkin hankkeen esilläoloa antaneet arvionsa uudistuksesta ovat ne olleet poikkeuksetta kritisoivia

tämä koskee kaiken kokoisia kuntia ja kaupunkeja

pelkkä kuntakoon kasvattaminen ei tee kunnista houkuttelevampia työpaikkoja

tänäänkään emme ole saaneet hallitukselta vastausta ihmisiä koskettaviin kysymyksiin

ihmisillä on oikeus tietää miten ja missä he pääsevät nopeasti lääkäriin

keskustan malli palveluiden järjestämisessä on selkein mahdollinen

siinä otetaan huomioon sekä ihmisten palvelut lähidemokratia että myös tarvittava hallinnon yksinkertaistaminen

on kuitenkin hyvä myös muistaa ja huomioida että selonteko on hyvin laaja kokonaisuus ei pelkästään konkreettisia liikenneväylähankkeita vaan paljon muutakin

liikenne ja viestintävaliokunta toteaakin mietinnössään että valtaosa liikennettä koskevasta lainsäädännöstä perustuu ainakin osittain eu tason linjauksiin

liikenne ja viestintävaliokunta kiinnittää huomiota myös siihen että selonteon lisäksi on käynnistymässä useita tärkeitä selvityksiä muun muassa rautatieliikenteen kilpailun avaamisesta kaivostoiminnan kuljetustarpeista merenkulun strategiasta lentoliikenteen strategiasta ja niin edelleen

tämä tilanne vähentääkin väistämättä selonteon konkretian tasoa kun poliittiset linjaukset noihin edellä mainittuihin isoihin asioihin tullaan tekemään myöhemmin

arvoisa puhemies

suomen lentokentillä on tärkeä merkitys alueiden kansainvälisille yhteyksille matkailulle ja elinkeinoelämälle

lentoliikenteessä onkin turvattava myös maakuntakenttien toimiminen ja oikeastaan kysymyksenä voisi heittää voitaisiinko esimerkiksi porrastaa lentokenttämaksuja siten että maakuntakentillä olisi hieman edullisemmat lentokenttämaksut kuin esimerkiksi helsinki vantaalla

satamamaksujen korottaminen ja rikkidirektiivi heikentävät satamiemme kilpailukykyä maamme läheisyydessä oleviin satamiin nähden

olisi myöskin tärkeää huomioida että sisävesiliikenne on suomessa tärkeä niin teollisuudelle matkailulle kuin myös vapaa ajan veneilylle

ihan tähän lopuksi haluan todeta että ammattiliikenteen etenkin kuljetusyrittäjien kustannuksia on nostanut viime vuosina esimerkiksi dieselpolttoaineen veronkorotus

mielestäni tuleekin pikaisesti selvittää dieselveron palautusjärjestelmän käyttöönoton mahdollisuus

arvoisa rouva puhemies

arvoisa herra puhemies

rikosseuraamuslaitos julkisti kesäkuun alussa toimitilaesityksen jossa vankiloiden toimitiloja selvittänyt työryhmä esitti neljän tai viiden vankilan lakkauttamista tulevaisuudessa

kaikki ovat todella tärkeitä ja tietysti edustaja kymäläisen esille nostama kaksoisraide luumäkiimatra on todella tärkeä ja toivottavasti se saadaan toteutettua

itse haluaisin nostaa vielä keskusteluun myöskin aivan liian vähälle jääneen asian nimenomaan toimivat tietoliikenneyhteydet miten tärkeät ne ovat koko suomessa ihmisten asumiselle elämiselle ja yrittämiselle myöskin tuolla kehä kolmosen ulkopuolella

pidän erittäin tärkeänä että laajakaistayhteyksien rakentamista koko suomeen jatketaan ja siinä otetaan myös huomioon se valokuidun rakentaminen se valokuitu on se varmin keino kuitenkin tietoliikenneyhteyksissä ja siellä se eri toimijoiden yhteisrakentaminen

arvoisa oikeusministeri nyt listalla olevilla paikkakunnilla ja vankiloissa eletään epävarmuuden tilassa

milloin rikosseuraamusvirasto tekee esityksensä asiasta

arvoisa puhemies

tässä on keskusteltu sekä asumisen että myös asuntorakentamisen kustannuksista ja on hyvä keskustellakin asuntorakentamisen kustannuksista

hallitus pystyy myöskin omilla toimillaan tasaamaan kustannusvaihteluita

valtion tukemalla asuntotuotannolla näin voidaan tehdä ja sitä voidaan käyttää myös elvytysluonteisena keinona

miten ministeri näkee tämän

sitten kun puhutaan kustannuksista niin hallitusohjelmassa todetaan että selvitetään mahdollisuudet luopua yleisestä väestönsuojien rakentamisvelvoitteesta

tässä olisi yksi tapa myöskin miten ministeri näkee tämän

sitten täällä myöskin viitattiin asuntopoliittiseen toimenpideohjelmaan koko hallituskaudelle ja sen on määrä valmistua tämän vuoden loppuun mutta ministeri totesi että tuleeko se sitten ensi vuoden alkupuolella

todellisuudessa kustannustason nousu leikkaa lisää perustienpidon rahoitusta jo aiemmin päätettyjen leikkausten lisäksi

asumisen ja rakentamisen kustannuksiin voidaan vaikuttaa monin eri tavoin

yksi mahdollisuus tasapainottaa budjettia on myöhentää uusia suuria väylähankkeita

tämän hallituksen esityksen tavoitteena on nimenomaan edistää asumiskustannusten kohtuullisuuden toteutumista valtion tukemissa vuokra ja asumisoikeusasunnoissa elikkä ara asunnoissa ja tämä hallituksen esitys on myös hallitusohjelman mukainen

toisaalta matalasuhdanteen aikana on järkevää tasoittaa taloustilannetta ja työllisyyttä laittamalla liikenneväylästöä kuntoon

tällä esityksellä kielletään kohtuuttoman suuri tuleviin korjauksiin varautuminen asukkailta perittävissä vuokrissa ja käyttövastikkeissa

suomelle ja suomalaiselle teollisuudelle erittäin haitallisen rikkidirektiivin vaikutuksia on seurattava tarkkaan ja lisäkompensaatiota teollisuudelle on otettava heti käyttöön mikäli vienti satamiemme kautta alkaa tyrehtyä

huomattavaa kuitenkin on mielestäni se että yksityiset toimijat rakennuttavat tänä päivänä hyvin vähän normaaleja ara vuokra asuntoja

viestintäministeriön puolella olen huolissani nopeiden laajakaistaverkkojen rakentamisesta

niitä rakennuttavat pääasiassa kuntien hallinnoimat rakennuttajat

arvoisa puhemies

koko maan kattava liikenneväylästömme tarvitsee nykyistä parempaa huolenpitoa ja tasokorotuksen perustienpidon rahoitukseen

liikennehankkeita kannattaa käyttää suhdanteiden tasaamisessa eli taantumassa kannattaa tientekijöitä ja korjaajia työllistää enemmän

aivan lopuksi haluan vielä todeta että valitettavasti oikeusministeriö omalta osaltaan toteuttaa hallituksen keskittämispolitiikkaa siirtämällä kouvolan hovi ja hallinto oikeudet kuopioon

rakentamisen kustannuksiin voidaan vaikuttaa myös monin eri tavoin byrokratiaa ja normeja purkamalla

vaikka rajanylitysten määrä onkin viime aikoina vähentynyt nuijamaalla vaalimaalla ja imatralla niin uskon että tulevaisuudessa ne ylitykset kuitenkin kasvavat huomattavasti tästä nykyhetkestä

useissa yhteyksissä on myös nostettu esille parikkalan raja aseman kansainvälistäminen

kun puhutaan sisäisestä turvallisuudesta niin arvoisa ministeri miten te näkisitte voitaisiinko poliisin rajan tullin ja myös pelastustoimen yhteistyötä lisätä eri tapauksissa

on mukava näin iltamyöhällä huomata että hallituspuolueiden edustajilla ja oppositiopuolueiden edustajilla alkaa olla samanlaisia näkemyksiä joistakin asioista

nimittäin hovi ja hallinto oikeuksien määrää ollaan karsimassa siten että hovioikeuksien määrää vähennetään yhdellä ja hallinto oikeuksien määrää kahdella

hallituksen suunnitelmien mukaan itä suomen hovioikeus kuopiossa ja kouvolan hovioikeus yhdistettäisiin samoin kuin myös kouvolan ja kuopion hallinto oikeudet yhdistettäisiin sekä myös oulun ja rovaniemen hallinto oikeudet

näillä vähennyksillä on suuri vaikutus niihin paikkakuntiin joista oikeus lakkautettaisiin

hallituksen saamassa selvityksessä ei ole laskettu riittävän tarkkaan kaikkia kuluja joita pitkät välimatkat tulevat aiheuttamaan

jos hovi ja hallinto oikeuteen joutuu menemään henkilökohtaisesti paikalle tai lähettämään avustajansa joka on usein juristi tulevat maksuun sekä päivärahat matkakustannukset että mahdolliset yöpymiskustannukset

hallitus haluaa sekä edistää asuntotuotantoa ja etenkin kohtuuhintaisten asuntojen tuotantoa sitä rakennuttamista rakentamista että myös hillitä asumis ja vuokrakustannusten nousua johon tämä hallituksen esitys nimenomaan tähtää

ja sitten jatkossa on tulossa niitä hallituksen esityksiä jotka sitten tähtäävät siihen että sitä kohtuuhintaista vuokra asuntotuotantoa saadaan toteutettua ja siihen vaikuttavat monet asiat

tämä mahdollinen uudistus harventaa maakuntien palveluverkkoa entisestään ja on selvä ilmikuva nykyisen hallituksen keskittämislinjasta

yksi iso asia on siinä kaavoituksen edesauttaminen

uudistus ei ole tasapuolinen ja kohtelee harvaan asuttujen alueiden ihmisiä epätasa arvoistavasti suuriin keskuksiin nähden

ennen lopullisia päätöksiä tuleekin tehdä vielä puolueettomat kokonaistarkastelut asiasta ja tutkia siten että mahdollisesti sekä kuopiossa että kouvolassa voisi toimia edelleenkin sekä hovi että hallinto oikeus

itse tähän rakentamisen ja asuntojen hintaan sitten voidaan vaikuttaa myös monin eri tavoin aina sieltä kaavoituksesta suunnittelusta materiaalien valinnoista ja itse rakentamisesta lähtien

toinen asia jonka haluan nostaa esille on lautamiesten vähentämisessä säästyvien rahojen kohdentaminen

alun perin uudistuksessa oli tavoitteena se että jos ja kun säästöjä tulee lautamiehiä vähentämällä säästyviä varoja käytettäisiin tuomareiden palkkaamiseen niissä tuomioistuimissa joissa on ruuhkaa

kuten jo aikaisemmassa puheenvuorossa sanoin iso asia on se miten me saamme rakentamisen byrokratiaa ja normeja purettua

kuinka paljon tarvitaan esimerkiksi pysäköintipaikkoja per asunto

koska vuodesta toiseen jatkuva resurssipula ei ole tilapäinen pahiten ruuhkautuneisiin käräjäoikeuksiin tuleekin perustaa uusia virkoja vähentämällä vastaavasti määräaikaisia käräjätuomareita

itse toivon että myöskin väestönsuojien rakentamisvelvoitteesta voidaan vähän kerrassaan luopua

harmaan talouden torjuntaan lisätään huomattavasti vuositasolla lisää euroja

ja jos tarvetta on enemmän niin toivon että sinne voidaan jatkossa löytää lisäkorotuksia

siksi on tehtävä myöskin joitakin muutoksia

yksi iso asia olisi se että koko yleishyödyllisyyssäännöksiä tarkasteltaisiin miten niitä voidaan kehittää ja muuttaa

öö himmel on niin paljon säädöksiä siellä että läheskään kaikki eivät tiedä mitä ne tarkoittavat ja ne tavallaan kumuloivat toisiaan

itse mielelläni kuulisin mitä edustaja myller sitten haluaa mitä keinoja on kohtuuhintaisten vuokra asuntojen tuotannon lisäämiseen mitä ne ovat

edustaja kopra nosti esille kaavoitukseen maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvien valitusten pitkät käsittelyajat eri oikeusasteissa

yleensä ne käsittelyajat ovat siellä noin vuoden ja siitä aiheutuu suuria kustannuksia niin kunnille kuin tietysti myöskin rakentajille

miten ministeri näkee miten nimenomaan näitten valitusten käsittelyä voitaisiin nopeuttaa ja voitaisiinko joitakin keinoja keksiä myöskin miten vältyttäisiin niin sanotuilta turhiltakin valituksilta

nyt museovirasto on taas luovuttamassa kotkaniemeä senaatti kiinteistöille ja se on tietojen mukaan menossa normaalilla tavalla myyntiin ensi vuoden aikana

kotkaniemeen on perustettu vastikään kotkaniemi säätiö ja se esittää että kotkaniemi voitaisiin luovuttaa erillispäätöksellä säätiölle ja näin turvata sen tulevaisuus myös jatkossa

arvoisa rouva puhemies

tämä hallituksen esitys on hyvä ja kannatettava ja se oli myöskin liikenne ja viestintävaliokunnan yksimielinen mietintö asiasta

tässä edustaja kulmala jo kävi asiaa hyvinkin tarkkaan läpi

valiokunnan näkemys oli että sitä todennäköisesti tulevaisuudessa joudutaan myöskin tarkastamaan ja tarkistelemaan onko se oikea koska keliolosuhteet vaikuttavat myöskin hyvin paljon

samoin myöskin kun on useampiakselisia perävaunuja jo siitä miten se kuorma on sinne laitettu saattaa tulla akselille hyvinkin erilaisia painoja

tästä olimme valiokunnassa huolissamme